suurin osa työpaikoista olisi tässä vaiheessa syntynyt yrityksiin joiden päämarkkina alue on suomen ulkopuolella

se urakoi jatkuvasti uutta lainsäädäntöä joka tuo lukuisia uusia lisätehtäviä ja velvollisuuksia viranomaisille kuten esimerkiksi poliisille syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle

luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat tulisivat olemaan suurimmaksi osaksi itsenäisinä yrittäjinä toimivien lakiasiaintoimistojen lakimiehiä ja tällöin suomen asianajajaliiton jäseninä olevien asianajajien kilpailijoita

arvoisa puhemies

toivon että myös täällä paikalla oleva työministeri ottaa tämän onkeensa ja huolehtii siitä että saamme nämä kymmenettuhannet uudet työpaikat suomeen uusiutuvilla energiamuodoilla

arvoisa puhemies

hyvään vanhuuteen kuuluvat turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka mielekäs tekeminen hoiva ja huolenpito toimivat yhteydet läheisiin sekä oma rauha

arvoisa puhemies

ei ole asianmukaista eikä puolueettoman ja riippumattoman valvonnan vaatimuksia täyttävää että kilpailevan toimistoryhmän etujärjestön elin valvoisi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä on tuettava mahdollisimman pitkään ja myös niille ikäihmisille jotka eivät enää kotona pysty olemaan tulee yhteiskunnan myötävaikutuksella tarjota pysyviä asumisratkaisuja vanhuuden koteja

niin sanotun mankala periaatteen mukaan kunnille on tulossa velvollisuus ostaa tätä omakustannesähköä vaikka markkinoilta saisi halvempaa sähköä

osallistuin viime viikonloppuna useamman tahon järjestämään tilaisuuteen jonka aiheena oli kuka kuuntelee köyhää

suomen asianajajaliiton valvontayksikkö ja valvontalautakunta eivät ole luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin nähden puolueeton ja riippumaton valvontaviranomainen

on tärkeää että tähän yhteiskuntamme keskeiseen ongelmaan on havahduttu ja että siitä puhutaan ja toivottavasti etsitään myös ratkaisuja kun päätetään valtion ja kuntien talousarvioiden määrärahojen jakamisesta erilaisiin kohteisiin

näissä ratkaisuissa tulee aina pyrkiä kodinomaisuuteen

nyt kun mietitään tätä mankala periaatetta se on hyvin lähellä takausjärjestelyä sillä osakkaat vastaavat myös kustannusten noususta omistustaan vastaavalla osuudella

malli jossa vanhuksia jatkuvasti pisteytetään heidän kuntonsa perusteella ja sitten siirretään paikasta toiseen sen mukaan on täysin epäinhimillinen

perustuslain riippumattomuuden vaatimus ei toteudu jos suomen asianajajaliiton valvontayksikkö ja valvontalautakunta ovat luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvojina

on selkeä arvovalinta annetaanko taloudellista tukea köyhälle yksinhuoltajalle vai tuetaanko esimerkiksi golfinpeluuta ja veneilijöiden harrastuksia huomattavilla yhteiskunnan maksamilla tukiaisilla

ollaanko tässä ajamassa riskinottoa kuntien perustehtäväksi

arvoisa puhemies

edellä todetuista syistä suomen asianajajaliiton valvontayksikköä ja valvontalautakuntaa ei pidä määrätä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaelimeksi joten ehdotan että käsittelyn pohjaksi otetaan mietinnön sijasta vastalauseen mukaiset lakiehdotukset

ennen kaikkea ydinjätteen loppusijoitusongelmat se että sitä ei ole uskottavalla ja hyväksyttävällä tavalla ratkaistu on se keskeinen syy miksi en voi missään olosuhteissa kannattaa ydinvoiman lisärakentamista omaan asuinmaahani

alati vaihtuva ympäristö hämmentää ja luo turvattomuuden tunnetta

nämä vaihtoehdot ja arvovalinnat on reilusti ja samanaikaisesti nostettava keskusteluihin viimeistään nyt kun tähän kaikkeen meillä ei kerta kaikkiaan ole enää varaa

arvoisa puhemies

kotona asuminen kotipalveluiden tukemanakin on mahdollista vain niin kauan kuin ihminen on suhteellisen hyvässä kunnossa

pikaisen tutustumisen perusteella edustaja reijosen lakialoite vaikuttaa ihan hyvältä mutta itsekin pohdiskelen juuri tätä kansalaisten yhdenvertaista asemaa

pitkään kotona asumisen tavoitteita tukisivatkin hyvin erityisesti vanhusväestölle suunnatut erilaiset vanhuuden kodit erilaiset asumismuodot palveluineen jotka olisivat kaikkien ikäihmisten ulottuvilla sekä taloudellisesti että maantieteellisesti

nimittäin onhan meillä suomessa paljon muitakin työnantajia jotka pakottavat työntekijät muuttamaan paikkakunnalta toiselle

arvoisa puhemies

kaupan kansainvälistyessä on pidettävä huolta elintarvikkeiden turvallisuudesta

siinä mielessä tässä varmaan löytyy paljon tällaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia eri kansalaisryhmien välillä koska nykyaikana työnantajat usein siirtävät työntekijöitä paikkakunnalta toiselle ja pakko on mennä jos meinaa työnsä säilyttää niin että siinä mielessä olen kuitenkin sitä mieltä että samanlaisessa tilanteessa kansalaisia täytyy kohdella samojen pykälien mukaan

esimerkkeinä mainittakoon kiinan melamiiniskandaali ja pilaantuneen juustoaineksen käyttäminen juuston valmistukseen italiassa sekä saksassa

suomalaiset kuluttajat luottavat vielä pääosin kotimaisen ruuan puhtauteen ja terveellisyyteen

tätä asiaa varmaan täytyisi sitten laajentaa koskettamaan myös muita ryhmiä

henkilöstön ammattitaito ja riittävä valvonta ovat avainasemassa

täällä on käytetty useita puheenvuoroja myös siitä että kuntien tehtäviä pitäisi vähentää jotta saataisiin se miljardin euron säästö kuntatalouteen

tämä tuli erityisesti mieleeni kun pari viikkoa sitten sain kaupasta pussillinen hyvännäköisiä mutta täysin homeen makuisia tomaatteja

viranomaisten mukaan kaikki tällaiset standardit kuitenkin täyttyivät näitten tomaattien osalta

olen usein kysynyt siitä kun suomessa on rakenteellista korruptiota

luomutuotteiden kysyntä on kasvanut suomessa mikä kertonee ihmisten epäluuloisesta suhtautumisesta maataloustuotannon keskittymiseen tilakokojen kasvuun ja tehotuotantoon

yksi sen ilmenemismuoto ovat poliittiset virkanimitykset joissa koulutetut pätevät ja osaavat virkapaikkojen ja työsuhteiden tavoittelijat joutuvat väistymään kun poliittisen puolueen jäsenkirjan perusteella suoritetaan nimitys

näin tapahtuu erityisesti hallinnon johtotehtävissä lukuisissa kunnissa ja myös valtionhallinnossa kuten tiedämme näitä ministeri krista kiurunkin nimityksiä

arvoisa puhemies

elintason nousu maailmalla on muuttanut ihmisten ruokavaliota lihapainotteisemmaksi ja lihantuotanto puolestaan kuormittaa ympäristöä merkittävästi

tästä poliittisten nimityspakettien kulttuurista olisi päästävä eroon

siihen meillä ei ole varaa

oli ihan mukavaa että ensimmäistä kertaa minultakin kysyttiin mitä tekisin jos pääsisin vaikuttamaan tähän kuntauudistukseen

kysyisinkin pääministeri stubbilta joka viime vuoden puolella tuomitsi nämä poliittiset nimitykset että ne eivät kuulu tähän aikakauteen oletteko tehnyt asialle mitään

mitä minä tekisin

ruuantuotannossa on pyrittävä ympäristöystävällisyyden ohella eettisyyteen

on aivan itsestään selvä asia että tämä koko prosessi olisi pitänyt aloittaa sillä tavalla että olisi ollut parlamentaarinen työryhmä joka olisi käynyt läpi kaikkia niitä vaihtoehtoja joita meillä on kun lähdetään kuntia uudistamaan

aikaisemmin kaikki tämmöiset suuremmat muutokset koskevat ne sitten perustuslain uudistamista tai aikaisemmin kuntalain uudistamista on käyty läpi parlamentaarisessa työryhmässä joka on valmistellut niitä ja sillä tavalla on saatu kaikki poliittiset puolueet ja niiden edustajat sitoutumaan siihen yhteiseen hankkeeseen joka koskettaa kaikkia kuntalaisia suomessa

puhdas luonto ei ole itsestäänselvyys vaan sen säilyttämiseksi tulisi jokaisen kantaa kortensa kekoon

itämeren huolestuttava nykytila ja etelä suomen mustat talvet ovat eläviä esimerkkejä siitä mitä ihmisen välinpitämättömyys ja ahneus voivat saada aikaan

omissa elintavoissani pyrin ostamaan ja kuluttamaan mahdollisimman vähän jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia mahdollisimman puhtaasta luonnosta

kestävän kehityksen edistäminen ei ole vaikeaa kun ottaa pienet ympäristöteot osaksi arjen rutiineja

esimerkiksi jätteiden kierrättäminen on helppoa ja hauskaakin

itse olen erityisen innostunut kompostoinnista ja suosittelen näitä pieniä ympäristötekoja kaikille kansalaisille

todellisuudessa lukuisat kunnat tällä hetkellä kilpailevat toistensa kanssa siitä kuka saa parhaat mahdolliset veronmaksajat ja muuttajat omalle alueelleen asumaan

samaten kilpaillaan entistä enemmän yrityksistä jotka tuovat työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia kuntiin

kunnat jopa harjoittavat mainontaa saadakseen näitä hyviä veronmaksajia alueilleen joten kilpakumppaneiden pakottaminen yhteistyöhön on aika hankalaa ja haasteellista

en saanut vastausta mutta olisin iloinen jos ministeri kertoisi minulle miten tämä ongelma ratkaistaan

onko tarkoitus että hankitaan yhä enemmän näitä ostopalvelusopimuksia ja kuntien itse tuottamat palvelut ajetaan alas

osallistuin viime vaalikaudella vaali ja puoluerahoitusta selvittäneen tarastin toimikunnan työskentelyyn ja olen näin ollen itsekin päässyt jossakin määrin vaikuttamaan kyseisen esityksen sisältöön silloin kun sitä käsittelimme täällä eduskunnassa

monet asiantuntijat ovat tyrmänneet täysin nämä kuntaministeri virkkusen puheet miljardiluokan säästöistä

valitettavasti esitys jolla oli hyviä tavoitteita jäi melko vaillinaiseksi siitä alkuperäisestä tavoitteesta joka oli silloin kun työryhmä asetettiin

se on ihan höpöpuhetta että kuntauudistuksella tai tuottavuuskasvulla saataisiin miljardiluokan säästöjä on todennut esimerkiksi apulaisjohtaja reijo vuorento kuntaliiton kuntatalousyksiköstä joten kiinnostaisi tietää nämä ministeri virkkusen arviot siitä mistä niitä säästöjä sitten saadaan aikaiseksi

nimittäin keskeistä oli se että olisimme saaneet kampanjakatot kaikkiin vaaleihin siis ehdokaskohtaiset kampanjakatot

arvoisa puhemies

kun tätä sivistysvaliokunnan mietintöä lukee niin täällä korostetaan monessa kohdassa yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa

edellisellä kaudella lakivaliokunta hyväksyi muutoksen jonka mukaan poliisin määräämästä sakosta ei enää voinut tehdä muuntorangaistusta ilman tuomioistuimen päätöstä

käsittääkseni nimenomaan kokoomuksen ja rkpn edustajien toimesta näitä kampanjakattoja ei koskaan sitten säädetty tähän lainsäädäntöön ja nyt olemme tarkastusvaliokunnassa sitten näiden käytyjen vaalien jälkeen seuranneet tätä lainsäädännön vaikuttavuutta

erityisesti nyt kun näitä kuntaliitoksia toteutetaan olen pohtinut sitä että kun lukuisissa pienkunnissa on kunnantaloja on kyläkouluja terveyskeskuksia kirjastoja niin kuntaliitoksen yhteydessä monet näistä toimitiloista jäävät tyhjilleen niin kuinkas sitten toimitaan kun on tämä suurkunta

ministeri henriksson oli myös lakivaliokunnan jäsenenä hyväksymässä tätä suurta heikennystä tähän meidän rikoslakiin

valiokunta katsoo että ruotsin kielen opiskelu edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta sillä näin kaikilla on lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet jatko opintoihin ja ammatinvalintaan

perussuomalaiset eli minä jättivät tuolloin lakivaliokunnassa vastalauseen koska silloin oli jo saatu niin paljon asiantuntijalausuntoja joissa kuvattiin niitä uhkakuvia elikkä sakot jätetään maksamatta ne revitään poliisin silmien edessä elikkä sakkorangaistuksesta tulee aivan mitätön monien taparikollisten keskuudessa

todella kun kampanjakulukatot poistettiin tarastin toimikunnan esityksestä silloin kun se oli hallituspuolueitten käsittelyssä niin taivas jäi edelleen katoksi eri vaalikampanjoiden kustannuksille

onko tarkoitus rakentaa mammuttimaisia kunnantaloja terveyskeskuksia valtavia koulukeskuksia kampuksia ja millä rahalla tämä kaikki tehdään

arvoisa puhemies

en ole nähnyt tästä minkäänlaisia selvityksiä mitä tehdään näille vanhoille rakennuksille ja mistä saadaan rahaa suuriin kunnantaloihin

suurella vaalikampanjalla ehdokkaat voivat ostaa suurta näkyvyyttä ja kuuluvuutta medioissa mikä edesauttaa ehdokkaan valintaa kaupunginvaltuustoon eduskuntaan europarlamenttiin ja tasavallan presidentiksi

nythän on sillä tavalla että helsingin yliopistoon otetaan lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen tiedekuntaan ruotsinkielisiä opiskelijoita omassa kiintiössä ja ilmeisesti valtiotieteellisessäkin on jonkinlainen ohituskanava niille henkilöille jotka ovat social och kommunalhögskolanissa suorittaneet tutkinnon ensiksi

kysyisinkin ministeri henrikssonilta onko hän tietoinen siitä että perussuomalaisten ennusteet ovat käyneet toteen

onko tarkoitus että elinkaarimalleja ryhdytään edelleen ottamaan kuntatalouden lääkkeeksi sillä tavalla että mennään kymmenien vuosien vuokrasopimuksilla kiinteistösijoittajien toimitiloihin niin siten saadaan nopeasti ilman lainarahaa näitä uusia toimitiloja

suuren rahan edustajat saavat oman edustajansa välityksellä helposti ovet auki päätöksenteon kabinetteihin ja pääsevät siten vaikuttamaan voimakkaasti myös konkreettiseen päätöksentekoon sen eri vaiheissa ja erityisesti valmisteluvaiheessa mikä on tärkeintä ja keskeisintä

kysyisin ministeri virkkuselta kuinka nämä toimitila asiat on ajateltu ratkaista

esitin myös myöhemmin täysistuntokäsittelyssä näiden rahallisten kampanjakattojen asettamista ehdokkaille eri vaaleissa mutta äänestyksen jälkeen tämä esitykseni tietenkin hylättiin koska hallituspuolueet olivat sopineet siitä että näitä ehdokaskohtaisia kampanjakattoja ei oteta käyttöön

on todella harmillista tänä päivänä muutama vuosi tämän työskentelyn jälkeen ja valmistelun jälkeen todeta että näin keskeiseltä osin vaalirahoituslainsäädäntömme jäi torsoksi

kun kuntaliitos toteutetaan sillä tavalla että siinä eivät ole ammatti ihmiset sitä suunnittelemassa ja toteuttamassa niin käy sillä tavalla että ne lukuisat virkamiehet jotka osallistuvat neuvotteluihin ottavat itselleen parempia virkoja parempia palkkoja hallinto paisuu kuin pullataikina poliittiset virkamiesjohtajat ihan ylintä kaupunginjohtoa myöten unohtavat että he ovat vastuussa taloudenhoidosta aletaan elää velaksi

ruotsinkielisten on paljon helpompi opiskella esimerkiksi saksaa ja monia muita kieliä sen takia että niissä on samoja rakenteita ja sanoja

sitten käytännössä yksittäiset rahalahjoitukset ehdokkaiden vaalikampanjoille ovat usein juuri alle sen euromäärän joka laukaisee tämän ilmoitusvelvollisuuden siitä kuka tämän vaalilahjoituksen on tehnyt

sillä tavalla ruotsinkielisillä on monesti etulyöntiasema verrattuna suomenkielisiin korkeakouluopinnoissa ja sitten tietenkin työelämässä ja sitten tulevat nämä verkostot ja suhteet vielä joista on paljon hyötyä

nyt tänä päivänä on se tilanne että porvoo on yksi velkaisimmista suomen kunnista

vaikka taantuman taittumisesta on jo nyt ollut puheita ei lähitulevaisuus ole tuomassa mukanaan merkittävää helpotusta

nykyisin sanotaan usein että elämme avoimuuden aikakautta

minä kysyn vaan arvoisalta ministeriltä onko hänellä tiedossa yhtään hyvää kuntaliitosta jossa olisi saatu aikaiseksi parannuksia kuntalaisen kannalta

verotus tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti siten että ne joilla on suuret tulot ja veronmaksukykyä myös maksaisivat suhteessa nykyistä enemmän veroja

onhan itsestään selvää että niillä yrityksillä ja yrittäjillä jotka tukevat ehdokasta on myös ajatuksia siitä että saavat vastapalveluksia näiltä ehdokkailta jotka tulevat valituiksi

valtion tuloverotaulukot tulisikin muuttaa sellaiseen muotoon että ylimpien tuloluokkien progressiota selkeästi kiristettäisiin

myös venäjän kieli on hyvin tärkeätä palvelualoilla sillä ainakin aikaisemmin itä suomessa mutta myös porvoossa on liikkunut hyvin paljon venäläisiä turisteja

eli ne joita he ovat rahoittaneet myös hoitavat jatkossa rahoittajien etuja työssään luottamustehtävissä sillä lahjoitukset automaattisesti synnyttävät kiitollisuudenvelan tämän saajan kohdalla

myös pääomaverotusta tulisi kiristää nykyisestä ja varallisuusverotuksen palauttaminen olisi tärkeä toimenpide jos verotuksesta halutaan tehdä nykyistä oikeudenmukaisempi

tiedän jopa sellaisia viron kansalaisia jotka ovat opiskelleet omassa kotimaassaan pakkovenäjää ja nyt he ovat hyödyntäneet sitä työelämässä

elintarvikkeiden ja muiden arkielämässä tarvittavien tuotteiden välilliset verot eivät saa olla liian korkeat mutta nykyistä useampien ympäristöä kuluttavien hyvinvoinnille ei välttämättömien kulutushyödykkeiden veroja sen sijaan voitaisiin nostaa

kun ovat työskennelleet palvelualan yrityksissä niin ovat sitten osanneet tätä venäjää hyödyntää

kaksi vuotta sitten suomen hallitukselta ja suomen neuvottelijoilta olisi kaivattu todellista jämäkkyyttä ja suomalaisten veronmaksajien etujen rohkeaa puolustamista mutta ei ole vieläkään liian myöhäistä jos eduskunnan enemmistö niin haluaa

olen sitä mieltä että näitä kieliä pitäisi vapaaehtoisesti opiskella suomessa englannin pitäisi olla pakollinen ja muiden kielten vapaaehtoisia

myös tupakka ja alkoholiveron korotuksia tulisi tehdä nykyistä enemmän jotta useampi kansalainen vähentäisi tai luopuisi näiden haitallisten tuotteiden käytöstä kokonaan

valitettavasti jälleen on ollut kova kiire

kiireisessä aikataulussa ei ole ollut saatavissa riittävässä määrin asiantuntijalausuntoja tuoreiden espanja vakuuksien vai mitä ne sitten lopulta ovatkaan laadusta

kotimaan talouden kannalta olisi tärkeää että pienituloisten ostovoimaa parannettaisiin sillä heidän kaikki lisätulonsa menevät suoraan kulutukseen mikä osaltaan vahvistaa myös talouskasvua

tämä panee kysymään ovatko ministeri urpilaisen neuvottelemat sopimukset niin kehnot kokonaisuudessaan etteivät ne siksi muille maille kelpaa

arvoisa puhemies

etenkin maamme nuorista työttömistä on syytä kantaa suurta huolta sillä heidän syrjäytymisriskinsä on suuri

perussuomalaiset ovat vastustaneet johdonmukaisesti jo yli kaksi vuotta yhteisvaluuttaan kuuluvien kriisimaiden tukipaketteja lainoja ja vakuuksia joiden kanssa meillä ei pitäisi olla mitään tekemistä

silmiini osui myös sellainen tutkimus joka oli tehty virkamiesten keskuudessa ja sitten siinä loppupäätelmä oli se että virkamiehet joilta edellytetään ruotsin kielen taitoa hyvin satunnaisesti tätä ruotsin kieltä tarvitsevat

tutkimusten mukaan yhdestä syrjäytyneestä koituu yhteiskunnalle jopa miljoonan euron lasku eikä syrjäytymiseen liittyvää inhimillistä kärsimystä voi edes rahassa mitata

ne ovat eun perussopimuksen vastaisia eivätkä ne tuo todellista ratkaisua kriisimaiden ongelmiin ja ne aiheuttavat entistä enemmän moraalikatoa

kun kriisimaat eivät ole onnistuneet hyvinä vuosina hoitamaan talouksiaan kuntoon ja ovat ylivelkaantuneet kuka uskoo että ne onnistuisivat tekemään sen heikossa taloustilanteessa ja suurtyöttömyyden aikana